arvoisa puhemies

on kuitenkin aivan selvää että harvaan asutulla seudulla on perusteltua että koulutilatkin voivat olla vajaakäytössä koska on tietenkin tärkeää että lapset ja nuoret voivat käydä sitä koulua kotoa käsin

arvoisa puhemies

näilläkin alueilla on ihan järkevää tehdä yhteistyötä esimerkiksi toisen asteen oppilaitosten kesken vaikkapa lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten kesken taikka tilojen ja kenties joidenkin aineiden osalta opettajien suhteen

tämä on järkevää

alkoholi on myös yleisin työikäisten kuolinsyy

se aiheuttaa riippuvuutta

onkin erittäin tervetullutta että tämän alkoholimainonnan rajoitusesityksen lisäksi myös alkoholilain kokonaisuudistus ja alkoholiveron korotus ovat vielä tulossa eduskunnan käsittelyyn tällä kaudella

alkoholimainonta vaikuttaakin lasten elämään aikaistamalla lasten alkoholinkäytön aloittamista sekä lisäämällä nuoruudenaikaista alkoholinkäyttöä ja humalajuomista

tämä ennakoi myöhempää alkoholin suurkulutusta

tätä suuntaa voisi tarkastella vaikkapa luovan tuhon näkökulmasta

luova tuhohan tarkoittaa rakennemuutosta jossa vanhat rakenteet murtuvat ja uusia korvaavia syntyy tilalle uusien teknologioiden ja uusien toimintamallien myötä

nyt käsittelyssä olevan hallituksen esityksen tavoitteena on vähentää niitä tilanteita joissa mainonnalle erityisen alttiit lapset ja nuoret altistuvat alkoholimainonnalle omassa elinympäristössään vaikkei se erityisesti lapsille suunnattua olisikaan

työpaikkoja häviää mutta menetykset alkavat muuttua uusiksi työpaikoiksi uusille aloille

arvoisa puhemies

alkoholin mainonta yleisillä paikoilla kielletään esimerkiksi bussipysäkeillä mainostauluissa ja liikennevälineissä mutta myymälät ja ravintolat saavat tuotteitaan tiloissaan mainostaa

mietojen alkoholijuomien mainonta olisi kiellettyä muun muassa pelien arpajaisten ja kilpailujen yhteydessä verkkomediassa vaikka muu verkkomainonta onkin alkoholin osalta sallittua

muutoksessa ovat ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö koulutuksen järjestäjän ohjausjärjestelmä rahoitusjärjestelmä tutkintorakenne ja työpaikalla tapahtuva oppiminen

siinä toivon harkittavan mielikuvamainonnan kieltämistä kokonaan koska se vaikuttaa eniten nuorten alkoholinkäyttöön ja todellakin mainonta tulisi rajata pelkkiin tuotetietoihin

ministeri viitanen on aiheellisesti ottanut esille sen että suomalainen lähiöasuminen kaipaa kohennusta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kuntien kokoerot ovat meillä valtavat

näin siitä syystä että yliopistojen uusien rahankeräyslupien kohtalo on ratkaisematta ja niiden hakemukset odottavat poliisihallituksessa päätöstä siitä täyttävätkö yliopistot keräysluvan kriteerit

on aivan selvää että aivan pieni kunta ei tähän omin voimin pysty ja näin sitten päädytään erilaisiin yhteistyömalleihin monitoimikuntayhtymiin maakuntamalleihin joissa yksittäisellä pienellä kunnalla on lähinnä laskunmaksajan roolin niin kuin ministeri täällä osuvasti jossain kohtaa sanoi

huolestuttaa myös se minkälainen ammatillinen koulutus meillä on käsissämme näiden säästöjen jälkeen ja tämä opiskelee jolla pitkä matka se minkälaiset elämänikäisen oppimisen eväät nämä opiskelijat joilla on pitkä matka kouluun sitten saavat

taloyhtiöille yksi vuosi on helposti kuitenkin liian pitkä aika tuon rahan hakemiseen

pitää kuitenkin muistaa että laadukas koulutus alkaen sieltä varhaiskasvatuksesta ja perusasteelta aina tuonne toiseen asteeseen saakka luo kuitenkin tänä päivänä sen osaamispohjan josta me ponnistamme eteenpäin

voidaanko tämä viive ottaa huomioon tukien myöntämisessä

aiempi ongelma tämä poliisihallituksen tulkinta siitä että valtion suurimmaksi osaksi rahoittamat yliopistot rinnastetaan osaksi valtiota jonka perusteella rahankeräyslupaa ei voitu myöntää poistuu nyt esityksen myötä

ääneen ei aina uskalleta sanoa että yhteistyön pyörittäminen tuo mukanaan paljon ylimääräistä sopimista neuvotteluja käytäntöjen yhdenmukaistamista muutosvastarintaa ja tilanteita jotka vievät hyvin paljon kunnan viranhaltijoiden ja luottamushenkilöidenkin aikaa jota kuluu muun muassa erilaisissa kokouksissa istumiseen

elikkä myöskin tästä näkökulmasta katsottuna hallituksen suunta tuntuu olevan hukassa

eduskunta on vain joitakin vuosia sitten päättänyt yliopistolain uudistamisen yhteydessä että yliopistojen itsenäinen varainhankinta eli rahankeruu on nimenomaan yksi tärkeä yliopistojen rahoituksen muoto

kannattamalla siis erilaisia yhteistyömalleja kannatamme samalla niukkojen voimavarojemme kohdistamista hallinnoimiseen ja byrokratiaan ja samalla jää paljon oikeata työtä hoitamatta

onko tässä mitään järkeä

esillä ollut hyvin erikoinen tilanne jossa jälkikäteen tulkitaan että eduskunnan aikoinaan siunaama yliopistojen uusi tapa kerätä varoja olisikin laiton nyt poistuu

on perusteltua ja välttämätöntä että yliopistojen asema kirjataan rahankeräyslakiin jotta tulkinnanvaraa ei rahankeräysluvissa enää olisi ja jotta yliopistot voisivat jatkaa niiden toiminnalle muun muassa tutkimukselle välttämättömien rahankeräysten järjestämistä

arvoisa puhemies

sen varmistamiseksi että rahankeräyksellä hankittuja varoja ei käytetä yksityisen edun edistämiseen lakia ehdotetaan muutettavaksi siten että rahankeräyksellä hankitut varat tulee käyttää todellakin yksinomaan tähän yleishyödylliseen tarkoitukseen

esityksessä rahankeräystoiminnan joustavoittamiseksi ehdotetaan että rahankeräysten sallittu enimmäistoimeenpanoaika pidennettäisiin kahdesta vuodesta viiteen vuoteen

hallituksen tavoitteena onkin juuri tämä

elinvoimainen vahva kotikuntamalli joka pystyy rahoittamaan järjestämään ja turvaamaan lähipalveluita siis ihmisten lähellä olevia palveluita

tämäkin on tervetullut uudistus

tämän lisäksi rahankeräyksellä saatujen varojen käyttöä selkiytettäisiin siten että keräysvaroja saisi käyttää myös keräyksen toimeenpanon välittömiin kustannuksiin jotka ovat keräyksen toimeenpanon kannalta välttämättömiä vaikkapa sitten keräyslippaiden hankintaan

ei taida olla kovin elinvoimaista puhumattakaan siitä että tärkeä yhdenvertaisuuden periaate voisi toteutua kunnissa joissa lähtökohdat kuntalaisista huolehtimiselle ovat heikot

toivonkin että lähitulevaisuudessa rahankeräyslakia tarkasteltaisiin kokonaisuutena vielä uudelleen ja lisättäisiin esimerkiksi tämä kansallisgalleria sinne rahankeräyslain keräyksiin oikeutettujen tahojen joukkoon mukaan sinne yliopistojen rinnalle

vaikka tuosta yleishyödyllisyyden yksinomaisuusvaatimuksesta nyt luovutaan toisi edellä mainittujen tahojen maininta erikseen rahankeräyslaissa lisävarmuutta tuohon oikeuteen saada se rahankeräyslupa jatkossa

he saavat yhteisyyden tunnetta ja nauttivat keskuskaupungin runsaasta seuratoiminnasta joka sitten kuinka ollakaan rahoitetaan keskuskaupungin veromaksajien rahoilla pääosin

perusopetuksen ja lukiokoulutuksen valtionosuus ei nimittäin kata opetuksen järjestämisestä keskimäärin aiheutuvia kustannuksia edes sen jälkeen kun kotikunnan maksama osuus on otettu huomioon

esimerkiksi turussa turkulaiset veronmaksajat maksavat muista kunnista turun järjestämään perusopetukseen ja lukiokoulutukseen tulevien oppilaiden kustannuksia omasta pussistaan yli puoli miljoonaa euroa noin kymmenen opettajan palkan verran

toteutettakoon ne kuitenkin sellaisissa olosuhteissa joissa kunnat todellakin itse maksavat kuntalaistensa nauttimien peruspalveluiden kustannukset niin ettei vapaamatkustajameininki enää ole mahdollista

arvoisa puhemies

aivan niin kuin edustaja lohi tuossa totesi on todella tärkeää että se rahankeräyslain kokonaisuudistus on siellä tulollaan ja se todellakin tarvitaan

mutta onneksi tämä esitys on nyt täällä ja yliopistot vihdoinkin saavat sitten niitä rahankeräyksiä jatkaa

miksi cesar

keskustelu on tosin asia lähetetään hallintovaliokuntaan niin että on annettava ulos pöydällepanoa varten esitellään päiväys yksi kolme raisio voimme tehdä tätä mietintö pannaan pöydälle kahdeskymmenesseitsemäs toista kaksituhattaneljätoista pidettävään täysistunto hyväksyttäneen yk eduskunnan seuraava täysistuntoon torstaina hyvä että nyt sitten saadaan asia hoitumaan

kuraattorien kelpoisuudeksi säädettiin sosiaalityöntekijän tai sosionomin pätevyys

niin kuin edustaja kiljunen tuossa äsken totesi niin todellakin nyt monet ihmiset joutuvat miettimään ostaako ruokaa vai lääkkeitä kun molempiin eivät enää varat riitä

arvoisa puhemies

vakuutetun maksuosuuden kasvattamisella voikin olla terveyserojen kasvamisen näkökulmasta kielteisiä vaikutuksia ja tämä on erittäin valitettavaa koska tiedämme että nämä terveyserot ovat valtavan suuria jo tänäkin päivänä

matkakustannusten omavastuun nostaminen lisää sairauden vuoksi matkoja tekevien vakuutettujen kustannuksia ja matkakorvaukset kohdentuvat tietenkin etenkin harvaan asutuille alueille pienituloisille ja iäkkäille henkilöille

päinvastoin nyt pitäisikin tosiaankin kiirehtiä jo pitkään suunnitellun sosiaali ja ter veydenhuollon asiakasmaksujen matkakulujen ja lääkekustannusten maksukattouudistusten toteuttamista niin kuin täällä muutkin edustajat ovat jo todenneet